edustaja eerola tuossa ihmetteli vasemmistoliiton linjaa siinä että emme halua nato jäsenyyttä emmekä halua myöskään puolustusvoimien budjetin kasvattamista

viime aikoina ihan viime vuosina on tehty selvityksiä puolustusministeriön taholta ja maanpuolustuksen tiedotuskunnan taholta kyselyjä minkälainen on turvallisuusympäristö tällä hetkellä suomen ympärillä

näissä selvityksissä on ihan ykstuumaan todettu että suomeen ei itsenäisyyden aikana ole koskaan kohdistunut yhtä vähäistä sodan uhkaa kuin tällä hetkellä

eli niin vakaata turvallisuus niinpä ympäristö ja tämmöistä massiivista maahyökkäyksen uhkaa ei ole olemassa ja tämän vuoksi vasemmistoliiton mielestä puolustusmenojen kasvattaminen ei ole tarpeellista tämänhetkisessä turvallisuuspoliittisessa ympäristössä ei nato jäsenyyden kautta eikä niin että sitoudutaan automaattisiin puolustusvoimien tuleviin hankintoihin ja indeksikorotuksiin

nimittäin tässä salissa taidan olla ensimmäinen hallituksen edustaja joka uskaltaa puolustaa hallituksen esitystä

kyllähän tämä logiikka on päivänselvä ja se menee juuri niin kuin edustaja pekkarinen sanoi

siinä vaiheessa kun päästökauppajärjestelmä eussa otettiin käyttöön näiden vanhojen vesivoima ja ydinvoimalaitosten markkina arvo ja tuottoarvo nousivat radikaalisti kun tämä toimintaympäristö muuttui

sen vuoksi on käynnistynyt keskustelu pitäisikö näitä tästä eu tasoisen lainsäädännön muutoksesta aiheutuvasta markkina arvon ja tuotantoarvon kohoamisesta tulevia voittoja verottaa jotenkin eli ottaa esimerkiksi uusiutuvien energioiden investointien rahoittamiseen näihin tukiin näitä varoja ja nyt niitä otetaan yksi kymmenesosa siitä

arvoisa puhemies

me vasemmistossa emme kuitenkaan riemuitse hallituksen kompuroinnista sillä näemme että joitakin rakenneuudistuksia olisi ollut syytä saada etenemään

esimerkiksi kunta ja sote uudistuksen kaatumisen seurauksena alueiden välinen eriarvoistuminen jatkuu ja monen kansalaisen peruspalvelut vaarantuvat

kansalaisten lienee mahdotonta ymmärtää mitä kaikkea herrojen kabineteissa puuhastellaan rakenteellisten uudistusten nimissä

me vasemmistossa haluamme edistää sellaisia positiivisia rakenteellisia uudistuksia joilla laitetaan vastuuttomat veronkiertäjät kuriin estetään terveysbisneksellä rikastuminen lopetetaan pienituloisten kiusaaminen erilaisilla karensseilla ja kyttäysmekanismeilla kitketään aktiivisesti työttömyyttä ja edistetään ihmisten välistä tasa arvoa

vastustamalla kuntauudistusta aikanaan konkurssin tehneen suomen maaseudun puolueen perillinen on nyt ajamassa suomalaista maaseutua konkurssitilaan

arvoisa puhemies

erityisen tärkeitä rakenteelliset uudistukset ovat verovuotojen estämisessä

kansantalouden pohja on murenemassa veroparatiisitalouden puristuksessa kun pääomat pakenevat liechtensteinin salaisille pankkitileille ja yhtiöt kierrättävät rahojaan jersey saaren rekisteröityjen tytäryhtiöiden kautta

omistavan eliitin epäisänmaallinen verokikkailu jota hienosti verosuunnitteluksi kutsutaan antaa väärän viestin kansalaisille jotka kiltisti maksavat päivittäin alvit tuloverot polttoaineverot ja monet muut maksut

tässä edustaja savola sanoi muutama puheenvuoro sitten että kuntaliitos merkitsee lähipalvelujen lakkaamista ja johtaa palvelujen keskittämiseen

haluaisin tuoda nyt esimerkin jälleen tuolta oulusta

kuinka kauan kansan moraali kestää lukea casimir ehrnroothin ja björn wahlroosin kaltaisten raharikkaiden ratkaisuista joissa varoja piilotetaan ulkomaille ja veroja vältellään asuinmaata vaihtamalla

ylikiiminki itsenäisenä kuntana oli lakkauttanut jo ainakin puolenkymmentä kyläkoulua ja keskittänyt kaikki peruskoulupalvelut omaan kuntakeskukseensa

no miten kävi kuntaliitoksessa tämän jälkeen

siellä oli myötäjäisinä kaksi lähes purkukuntoista homekoulua siellä ylikiimingissä jäljellä itsenäisessä ylikiimingissä

pääomapiirien lisäksi kuriin täytyy laittaa epärehelliset vilunkifirmat jotka räikeästi polkevat työelämän pelisääntöjä ympäri maata

epärehellisten vilunkifirmojen laittomat toimintatavat vääristävät kilpailuja ja syöksevät suomalaisia työehtoja noudattavan rehellisen yrittäjän perikatoon

tällä sektorilla edellinen hallitus sai aikaan edistystä sillä kataisen hallitus jo alkuaikoinaan teki useita uudistuksia joilla erityisesti rakennustyömaiden harmaata taloutta on saatu kuriin

vasemmistoliitto vaatii että esimerkiksi pakollisen veronumeron käytöstä saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään laajentamalla käytäntöä myös muille toimialoille

elinkeinoelämän vaatimat ja kokoomuksen jo lupaamat miljardien veronalennukset veisivät suomen vararikkoon

jo epäonnistunut yhteisöveroratkaisu osoittaa että puheet veronalennusten dynaamisista vaikutuksista perustuvat enemmän talousteoreetikkojen epämääräisiin uskomuksiin kuin reaalielämän faktoihin

työttömyyttä lisäävä leikkauspolitiikka on lykännyt suomi neidon jo kuilun partaalle ja elinkeinoelämän herrojen talousresepteillä tipahdamme vielä rotkon pohjalle

onko olemassa toimenpideohjelma jolla suomi pelastetaan ja elinkeinoelämän herrojen ja kylmien oikeistopoliitikkojen epäkelvot suunnitelmat estetään

kyllä meillä on vaihtoehto jolla suomi pelastetaan

me vasemmalla olemme esittäneet oman vaihtoehtobudjettimme

olemme sitoutuneet harmaan talouden ja verovuotojen kitkemiseen ja esittäneet vaihtoehtobudjetissamme ja vaaliohjelmassamme monia hyviä keinoja haitallisen verosuunnittelun ja harmaan talouden vastaiseen taisteluun

me vasemmalla olemme myös julkaisseet oman veromallimme jolla työllisyys paranee ja verotus muuttuu oikeudenmukaisemmaksi

suurten pääomatulojen saajien suosiminen erillisellä pääomatuloverolla lopetetaan ja kaikkia tuloja verotetaan yhdessä yhtenäisessä progressiivisessa verotaulukossa

jos kansa tekee suomessa huhtikuussa syrizat ja nostaa vasemmiston valtaan niin ahneiden optioherrojen verokikkailu laitetaan kuriin harmaa talous kitketään verojärjestelmä uudistetaan pienituloisia suosivaksi ja julkiset terveyspalvelut pelastetaan

vasemmiston voimin positiivisiin rakenneuudistuksiin saadaan vauhtia ja on saatavakin koska meillä ei ole enää varaa tällaiseen vuosikausia jatkuvaan sähläykseen mitä nyt on nähty

arvoisa puhemies

tästä kaikesta paistaa läpi että te olette paljon enemmän huolissanne kunnallisvaalipropagandan läpiviemisestä kuin sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä

mutta meille vasemmistolle perusterveydenhuollosta puhuminen on aina tärkeää

se on tärkeää siksi että sen asiakkaita ovat lapsiperheet työttömät ja eläkeläiset eli ne ryhmät joilla ei ole paksua lompakkoa joka takaa pääsyn yksityiselle tai ne ryhmät joilla ei ole vakituista työpaikkaa jonka kautta pääsee työterveyshuoltoon

me pohjoisessa toimivat vasemmistolaiset olemme tottuneet aina taistelemaan suurta keskustan ylivoimaa vastaan ja täällä tämä tilanne näyttää olevan hyvin tuttu

on mielenkiintoista kuunnella näitä keskustan esityksiä erilaisista varmasti erittäin hyvin valmistelluista ja monelta kohden perustelluistakin esityksistä siitä näkökohdin että keskustalla varmaan kahdeksan vuoden aikana pääministeripuolueena olisi ollut paljon mahdollisuuksia toteuttaa kaikki nämä asiat

herää kysymys miksi kaikki ne asiat joista nyt minun päätänikin täällä edustaja rantakangas melkein vadille vaatii ovat jääneet sitten puolitiehen toteuttamatta tai jollakin tavalla jälkijättöisesti nyt opposition edustajana niitä täällä esille tuotte

kustannusvaikutuksista polttonesteisiin

täällä on aika monessa puheenvuorossa käsitelty johtajien palkitsemisjärjestelmiä ja bonuksia ja paheksuttu niitä ihan yhdessä mielin hyvä niin kyllä niissä paljon paheksuttavaa onkin

yksi asia mikä nousee toistuvasti esille täälläkin puheenvuoroissa on se että koetaan että sen lisäksi että ne ovat kohtuuttoman anteliaita ne myös päätetään hyvin pienissä porukoissa ilman avoimuutta että niihin voisi vaikuttaa koska ei tiedetä kun ne päätetään salassapidon suojissa ja pienissä porukoissa

tähän liittyen muun muassa edustaja zyskowicz ja edustaja paatero nostivat esille että pitäisi päättää nämä bonus ja palkitsemisjärjestelmät yhtiökokouksissa

no jos tämä idea on hyvä zyskowiczista paaterosta ja muistakin niin kutsun teidät huomenna kyselytunnin alussa käymään täällä pöytäni luona

säätytalolla pari vuotta sitten kun käytiin hallitusohjelmaneuvotteluja istuin tässä sisäisen turvallisuuden työryhmässä ja saimme aikaan yksimielisesti kohtuullisen hyvän ohjelman liittyen poliisiin

siinä luvattiin että hallitus hyväksyy poliisiresursseista pidemmän aikavälin kokonaissuunnitelman linjattiin että poliisipalvelut turvataan koko maassa ja asetettiin tavoitteeksi että poliisien määrä vakiinnutetaan vähintään nykyiselle tasolle koko vaalikaudeksi

alkuvaiheessahan näytti hyvin vahvasti siltä että myös kuntien vesihuolto tulkitaan markkinaehtoiseksi toiminnaksi

mutta haluaisin muistuttaa siitä mitä edellinen hallitus tälle hallitukselle jätti käsiin kun sanottiin että jätti kaikki mahdollisuudet

esimerkki siihen oli haettu tuolta baltian maista muistaakseni virosta jossa on myyty vesiyhtiöitä ja kun niitä on myyty yksityiselle sektorille niin näin on tulkittu että on muodostunut markkinat koska on sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita

eikö meidän kuulu kantaa vastuuta siitä että me yritämme hillitä menokasvua yritetään etsiä säästökohteita yritetään etsiä lisää valtion kirstuun verotettavaa tuloa

mutta mikä markkina on sellainen että asiakas ei voi valita kuitenkaan kuin sen yhden ainoan toimijan

on erittäin hyvä että tästä viron ennakkopäätöksestä ei seurannut sitä että myös suomessa ajauduttaisiin samaan tilanteeseen eli kuntien vesihuollot olisi pitänyt yhtiöittää

siitä haluan kiittää ministeriä että hän on pystynyt tämän vääntämään tämmöiseen järkevään asentoon nyt että nämä kuntien vesihuoltotoiminnot jotka ovat ihan tämmöistä perusinfraa eivätkä missään mielessä markkinaehtoista toimintaan voidaan säilyttää kuntien omistuksessa eikä vedestä voi tulla tämmöisestä perushyödykkeestä tämmöinen yksityisen voiton tavoittelun väline

hallintorakenteen kolmannessa vaiheessa oli merkittävät säästötavoitteet

tämä hallintorakenteen uudistaminen on edennyt niin että pikaisesti valmistui esitys jossa on kolme keskeistä ehdotusta

lisäksi esitettiin että poliisin tekniikkakeskus erillisenä hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan

eihän se ole pakko yhtiöittää jos vetäytyy markkinoilta ja toimii vain kuntasektorin sisällä

kolmantena merkittävänä muutoksena esitettiin että hallinnollinen kytkentä aluehallintovirastojen ja poliisin vastuualueiden välillä puretaan

sehän on keino välttyä yhtiöittämiseltä kun esimerkiksi ruokahuoltotoiminnasta joka on ollut markkinoilla sovitaan kunnanhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa että nyt me toimimme vain omissa toiminnoissa ja sen jälkeen se yhtiöittämispakko poistuu

onhan se yhtiö sataprosenttisesti kunnan hallussa senkin jälkeen ja kunta nimeää sinne luottamushenkilöt ja pystyy ohjaamaan sitä kaupunginhallituksen kautta

kummallakin toimijalla on toisistaan erilliset johtorakenteet suunnittelutoiminnot hallintopalvelut toimitilat kuljetusvälineet ja muu kalusto

purkamalla päällekkäisyydet ja hyödyntämällä paikallispoliisin tehokkaat tukitoimintaratkaisut on mahdollista saavuttaa sekä merkittäviä välittömiä kustannussäästöjä että varmistaa tukipalvelujen tuottavuuden kasvu pitkällä aikavälillä

kuulostaa paperilla todella hyvältä ja saa sen kuvan että tässä hallinto purkautuu ja kenttätyö ei kärsi mutta samaan aikaan on todella ristiriitaista päättäjänä kuunnella niitä lukuisien poliisien puheenvuoroja joissa kenttätyön kokemuksella vakuutetaan että tämä hallintojen yhdistäminen tulee johtamaan myös kenttätyössä siihen että liikennevalvonnan tasosta ja resursseista on syytä olla huolissaan

nämä ovat aiheuttaneet hyvin suuria vaikeuksia näitten ennakoitavuudessa ja esimerkiksi tällä hetkellä voimalaitosinvestointeja on aika hankalaa tehdä koska ei tiedä minkälaisiksi näitten raaka aineiden hinnat tulevat muodostumaan

riskinä on resurssin valuminen hälytystehtäviin ja järjestyspoliisin työhön ja rikostutkintaan näin kentältä vakuutetaan

mutta päästökauppaa ja liuskekaasua ei aiheuttanut mikään suomen hallituksen yksittäinen poliittinen päätös vaan toimintaympäristö eun tasolla ja globaalisti muuttui niin rajusti mutta suomen hallituksen ei pidä siitä näin suuria muutoksia aiheuttaa

tästä huolesta heräsi edustamanikin puolue aika rankasti tietynlainen kapinaliikekin heräsi siinä että tätä ei näillä perusteluilla voi hyväksyä ja sen vuoksi uskallan väittää sitten sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä linjattiin tiettyjä reunaehtoja

on ihan turha maalata sellaisia kauhukuvia että nyt teollisuus katoaa ja tämä romahduttaa investointihalukkuuden ja syö työpaikat sun muut vastaavat

tätä varten liikkuvan poliisin ja poliisihallituksen nykyistä asiantuntija ja johtamisosaamista hyödyntäen perustetaan uusi valtakunnallinen liikenneturvallisuuden ja valvonnan ohjaustoiminto

tämän tuottotavoite on tipahtanut alle kolmannekseen siitä alkuperäisestä eli on tähän viestiin reagoitu ja tätä tavoitettu on muutettu

tavallaan nämä löytyvät perusteluista miksi tämä laki on eduskuntaan tuotu ja valiokunta niitä myöskin tässä kannanotossa siteeraa

poliisiammattikorkeakouluun keskitetään liikennevalvontaan ja raskaan liikenteen valvontaan liittyvä koulutus ja ammattitaidon ylläpitäminen

arvoisa puhemies

haluan sanoa että nämä hankkeet ovat järkeviä ja kannatettavia ja on hyvä että niitä viedään eteenpäin mutta samalla kun täällä annetaan kuva kuten edustaja autto äsken että syksyllä sitten palataan näihin kaikkiin muihin hankkeisiin niin tässä nyt on tarpeen kyllä hieman siteerata tätä hallitusohjelmaa sillä te unohdatte koko ajan täältä yhden sanan

liikkuvan poliisin vastuulla nykyisin olevat presidentin turvapalvelut sijoitetaan helsingin poliisilaitokseen ja liikkuvan poliisin lentoaseman yksikkö sijoitetaan alueella toimivaan poliisilaitokseen

olen varma että nyt eduskuntakäsittelyssä nämä kirjaukset joutuvat erityisen syynin alle ja hallintovaliokunnassakin lukuisten asiantuntijakuulemisten kautta tullaan testaamaan ja kysymään mikä näiden kirjausten todellinen merkitys liikenneturvallisuuden takaajana on ja millä tavalla voimme varmistua siitä että nämä sinällään hyvät reunaehdot ja kirjaukset eivät jää kuolleeksi kirjaimeksi vaan todella tulevat turvaamaan sen että liikenneturvallisuus ja liikennevalvonta säilyvät

ne ovat niin nopeita että niitä on jopa vaikea ennustaa sekä koulutuksen järjestäjien että myös koulutustaan valitsevien nuorten

täällä lukee

tämän kytkykaupan takia tulemme myöskin vasemmistoliitossa olemaan tämän lakiesityksen hylkäyksen kannalla silloin kun tämä äänestykseen tulee

jokaisen ihmisen täytyy hyväksyä se fakta että elinikäinen oppiminen on tullut jäädäkseen ja siihen täytyy olla valmiita

eli teidän pelivaranne todellisuudessa syksyllä on aika lähellä nollaa ja niiden suurten tarpeiden suhteen mitä on olemassa isoihin eri hankkeisiin lapissa ja muuallakin emme tule käytännössä syksyllä näkemään juuri mitään myönteisiä uutisia

uskon että on valmiutta myös tarkentaa ja linjata uudelleenkin asioita mikäli osoittautuu että nämä reunaehdot eivät vakuuta tai niiden käytännön toteuttaminen ei vakuuta eduskuntaa

kolmas pointti jonka olen oppinut on se että ammatista toiseen siirtyminen on nykyaikaa ja se on myös tulevaisuutta

toisena asiana liikkuvan poliisin lisäksi haluan muutaman sanan sanoa tästä palveluverkosta

kun palveluverkko julkaistiin niin yllättävän kattavaksikin se jäi pelkäsin paljon pahempaa kun ensimmäisiä vinkkejä tästä asiasta kerrottiin eli hyvin vähillä lakkautuksilla näytettäisiin selviävän

silti haluaisin ministeriltä kysyä ja tässä kiinnittää huomiota siihen että kohtuuttomasti minusta kuitenkin yhtä poliisilaitosta tässä toimitilaverkon karsimisessa kohdellaan nimittäin oulun vaalipiirissä sijaitsevaa jokilaaksojen poliisilaitosta

kun koko suomesta lakkautetaan neljä palvelupistettä niin näistä kolme on täällä jokilaaksojen poliisilaitoksen alueella eli nivala oulainen ja pyhäjärvi saman seutukunnan kolme poliisipistettä olisi menossa

minä väitän että tämä perustuu enemmän mielikuviin ja asenteisiin kuin ihan niihin faktoihin mitä ihmisillä tuolla arjessa ja työelämässä on

kun suurin osa kaikista lääneistä säilyy ilman että yhtäkään poliisipistettä tullaan lakkauttamaan niin hieman ihmettelen sitä miksi tätä yhtä suomen kolkkaa on näin kovasti kohdeltu tässä palvelupisteitten karsimisessa

sen takia esitän pari tämmöistä esimerkkiä mitä tämä laki tulee tarkoittamaan

konkretisoin sitä vielä enemmän

suuressa high tech huumassa oulussa nuori mies on valinnut alakseen insinööriammattikorkeakoulututkinnon kun näkee ne nokian kyltit joka puolella ja ajattelee että tuolta se minäkin leipäni vuolen tulevaisuudessa

siis kun yhden yksittäisen yrityksen tulos on tällainen ja siihen verrattuna tästä verosta nyt sitten esimerkiksi fortumille tietty siivu tulee niin ei tämä todellakaan kyllä romuta toimintaedellytyksiä kuten täällä on sanottu

nyt hän on valmistunut tilanteeseen jossa ne nokian kyltit on revitty alas ja työllistyminen high tech sektorille on täysin mahdotonta

tämä nuori kokematon vastavalmistunut seikkailee siellä seassa etsii pari vuotta työtä ja päätyy siihen että turha oli tämä ammattikorkeakoulututkinto taidanpas lähteä opiskelemaan sairaanhoitajaksi koska siellä on mieshoitajista pulaa ja työmarkkinat on ruotsia norjaa myöten ja päättää laittaa paperit vetämään hyväksytään sisällekin jonnekin kouluun sen jälkeen alkaa lukemaan vähän rätinkejä

eli nämä rahat jotka pyörivät tässä energiateollisuudessa ja ne voitot jotka siellä on tällä hetkellä saatu nimenomaan näillä vanhoilla päästöttömillä voimalaitoksilla ovat ihan eri mittaluokassa kuin on tämä vero joka tänä päivänä on täällä käsittelyssä

ei hallitus onkin tehnyt esityksen ei minulle myönnetä opintotukea tähän alan vaihtoon tähän toiseen ammattikorkeakoulututkintoon jonka minä haluaisin tehdä tämän työttömyyteni sijasta

ei myönnetä opintotukea

toinen esimerkki siitä että jos haluaisi kehittyä nostaa koulutustasoaan lähteä opiskelemaan ammattikorkeakoulusta yliopistoon siinäkin tulee mutkia matkaan